euroopan unionin yhteistyö tuo lisäarvoa nimenomaan sisäisen turvallisuuden paremmaksi ylläpitämiseksi

päinvastoin näitä kansallisia etuja valjastetaan hallituspuolueiden kirjan mukaiseen tulkintaan silloin kun on kyse siitä millä tavalla vaikeissa tilanteissa kansanvalta ja suomen kansallinen etu voidaan varmistaa

kuitenkin he ovat asiakkaita näitten toimintojen palvelujen järjestämisen osalta ja kyllä se nuorten ääni ja asiakkaan ääni tähän maailmanaikaan pitäisi näissä aina muistaa

on aivan oikein myöskin että täällä on tuotu esille niin omaishoitajiin komennusmiehiin kuin moniin muihin liittyviä täsmäverokysymyksiä

eduskunta edellyttää että kriisipankkien takausten realisoituessa suomen valtion ja veronmaksajien etu turvataan kaikissa tilanteissa sekä valtion tulee saada tukea vastaava omistusosuus tukea ottavasta pankista

tältä osin kyllä nyt vetoan siihen että tämä on puhtaasti poliittinen päätös ja kuten aikaisemminkin hallitusryhmillä on erityisesti vastuu totta kai hallintovaliokunta ensin käsittelee tämän asian mutta myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmillä on vastuu

tämä oli se lähestymistapa kun sisäministerineuvostossa havaitsin että eun suuret jäsenmaat olivat tyytymättöminä eun kykyyn turvallisuusyhteistyössä muodostamassa ikään kuin sisäisen turvallisuuden sisärengasta

myöskin arvovalintaa on tietysti sekin millä tavalla suhtaudutaan erilaiseen verotulojen hankintaan ajatellaan pörssikaupan myyntivoiton verotusta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa monella tavalla hyvinvointivaltion rahoitusta vahvistavaa mutta myös harmaan talouden ja turvallisuuden kannalta tärkeää käännetyn arvonlisäveron käyttöönottoa jota suomen hallitus on jopa eurooppalaisissa yhteyksissään jarruttanut

tämä itse hallituksen esitys on ilmeisesti hyvin tervetullut ja pian jäätyvän tarran tuoton pidättää hyvin valmisteltu siihen tarkoitukseen mitä sille on ajateltu

tässä katse on siellä kokoomuksen puolella

siellä on nyt turha puhua että ollaan poliisikansanedustajia jos ei selkeästi oteta kantaa tähän järjestelyyn ja tämän poliisihallituksen johtamistapaan ja paateroaaltomaan suunnitelmien kestämättömyyteen

eduskunta edellyttää että tukea saavan kriisipankin yksityisasiakkaiden luottoja ei saa irtisanoa eikä kasvattaa asuntoluottojen marginaalia

tämä oli peruste että välittömästi halusin siihen reagoida ja hallituksen ulkopoliittinen ministerivaliokunta antoi minulle valtuudet lähteä voimakkaasti viemään suomea tähän valmisteluun saksan ranskan ja keskeisten maiden kanssa

paasio totesi on tärkeätä että verotuksessa nimenomaan lähdetään siitä että verotus on veronmaksukyvyn ja varallisuuden mukaan määräytyvää ja tässä suhteessa on myöskin pääomaverojen ja omaisuuden verotukseen liittyvät asiat käytävä kriittisesti läpi ja tehtävä uudelleenarviointeja esimerkiksi juuri veropohjan ja veronmaksukyvyn paremmaksi huomioon ottamiseksi

herra puhemies

se olisi ihan sama asia kuin marjastuksesta ja sienestyksestä maksettaisiin maanomistajalle korvauksia

näillä linjauksilla pehmennettäisiin kriisin vaikutuksia

haluan vielä todella todeta pöytäkirjaan että viimeisen päälle ministeri thors te ministeri braxin kanssa ja te vielä hallituspuolueen vastaavana suuressa valiokunnassa vastustitte suomen mukaantuloa jopa ennen perustajamaita prumin eli viranomaistiedonvaihdon ja yhteistyön rajat ylittävään malliin jonka eun ministerivaliokunnassa kyllä yksimielisesti hyväksyimme ministeri pekkarisen ja kumppaneiden kanssa

myöskin eduskunta vastuullisesti katsoo kriisipankeille liittyvien vastuiden hoidon suomen valtion ja veronmaksajien edun mukaisella tavalla

tässä maassa ei olisi ensimmäistäkään varuskuntaa jos tähän maahan olisi taisteluhelikopterijärjestelmät komentaja hägglundin ja silloisen puolustusministerin innoittamana hankittu

samalla on tärkeätä että eun linjaamalla tavalla kunnossa olevat pankit saavat joustavasti takaukset ja että takausehdot eivät estä niiden toimintaa tässä vaikeassa tilanteessa

tarvittiin valtiosääntö ja perustuslakiasiantuntijoita että hallituksen erityisveroale rikkaille perintöverovapautus vedettiin pois täältä mutta poliittiset arvot näkyvät sitten muissa asioissa

täällä tuntuu että puheenjohtaja sipilä tosiaan tupakka askilla ja sen lisäksi myymällä pilkkahintaan kansallisvarallisuuden hoitaa tämän koko talouden kehityksen

mutta oli vahinko että pääministeri lähti koska kyllähän tässä toimintaympäristössä on nyt aika isoja uhkia jotka ovat jääneet koko tämän keskustelun taustalle

tässä tapauksessa ennustan että ennen pitkää valtakunnallinen viehekortti tulee olemaan kovan rahastuksen kohteena vesialueiden mtkn ja kalatalouden keskusliiton taholta

kyllä tässä jokainen joka on seurannut tämän hallituksen ja presidentin näkemyksiä ja myöskin tehnyt kansallista arviota on voinut päätyä siihen että te ette ole nähneet sitä lisäarvoa mitä erityisesti presidentin venäjä politiikka olisi suonut

minä olen suuressa valiokunnassa kaksi vuotta peräänkuuluttanut turhaan teiltä ja ministeri braxilta oikeus ja sisäasiainministerineuvostossa suomen linjan mukaisen aloitteen eteenpäinviemistä

ensinnäkin nyt leikataan kuitenkin ostovoimaa pahimmillaan prosentilla venäjän tapahtumat voivat vaikuttaa myös prosentilla ja kolmantena ovat vielä pahimmillaan kärjistyvät uhat valtiontalouden kestävyydelle johtuen eun kriisinhallintamekanismista

sisäministeriön taholta tätä ei juurikaan esille tuotu

tästä surullisena esimerkkinä metsäverotuksen kanssa taiteilu hallituksen puolella

ensinnäkin se kärjistää nyt käyttäjä maksaa periaatteen vastaisten ihmisten ärsytystä varmasti

ja taas haetaan vesialueen omistajia että saataisiin halvemmalla viikoksi lupa kun aikoinaan haluttiin läänikohtaisella viehekortilla että ongitaan ja haetaan kaloja eikä vesialueen omistajia

turvapaikkajärjestelmä on hajonnut teillä käsiin

tässä on koko ajan ollut tämmöinen kyykyttämisen meininki ja halu teillä ja siinä ei ole kyllä kansallisen edun arvostus erityisesti ollut matkassa

hallitus sai nyt sitten aikaiseksi sen että ensin pääministeri ahon johdolla estettiin se että ensiharvennus olisi tullut metsälainsäädäntöön velvoittavampana metsien uudistaminen ja ensiharvennus

eli itse asiassa tässä on palvelualojen syöksykierteen ja työttömyyden lisäämiseen aika pahoja latauksia minkä takia päätösten vaikuttavuutta on todella seurattava

verojen alentaminen ja erityisesti ruuan verojen alentaminen on nimenomaan periaatteelliselta kannalta käsitellen aivan hyvä asia

me olemme eun takarivissä nyt ne saa siis mennä vielä tähän yhteyteen on pari kolme vastauspuheenvuoro sitten jatketaan jo puhujalista menee vähän yli sen mitä se on luvat

ruuan alvi jäi aikoinaan liian korkealle tasolle

mutta nyt pitäisi olla rohkeutta niin hallituksella kuin vastuullisella budjettivaltaa käyttävällä eduskunnalla pysähtyä tämän päivän tilanteessa siihen mikä kansainvälisesti ja suomalaisia koteja ja suomea odottaa ensi vuonna

tässä suhteessa on tietysti nyt näin että tämä laki on näin vietävä mutta kyllä toivon että tässä maassa otetaan nämä mahdollisuudet ja virkistys ja vapaa ajankalastuksen käyttö toisella asenteella jatkossa

tältä osin täytyy sanoa että ei ole kovin helpottavaa katsoa miten puuhuolto tämän lain osalta etenee ja ei voi kuin pahoitella asiaa tuntevien hallituspuolueiden kansanedustajien tilannetta kun taitaa olla niin että maa ja metsätalousministeriö ja valtiovarainministeriö työ ja elinkeinoministeriö monet muut tahot eivät oikein tiedä mitenkä nämä tukien yhteenlaskeminen ja soveltaminen tapahtuu

eli tältä osin innostaisin nimenomaan aktiivisempaan aloitteellisuuteen oikeus ja sisäasiainministerineuvoston ja sisäministerineuvoston työssä koska suomi on turvallisuuden rakentamisen ytimessä halutessaan

ei siellä kannata pelkästään eun virkamiesten papereita ja yleisiä fraaseja ministerineuvoston kokouksessa luetella vaan kannattaa ottaa meidän operatiiviset toimijamme ministerin henkilökohtaiseen staabiin enemmän tältä osin terrorismin torjunnan asiantuntijoita ehkä ja puolustusministeriön puolelta myöskin komentaja puistolan kaltaisia henkilöitä koota poikkihallinnolliseen ryhmään ja olla aloitteellinen meidän omien erityistarpeittemme pohjalta

ei omistajan merkki on suomussa ajattelulla ja rahastuksella vaan nimenomaan monipuolisten kalavarantojemme hyödyntämisenä ja yhteisenä rikkautena ja hyödynnettävänä asiana

maa järisee tässä maassa

arvoisa puhemies

taisi vaan lopulta sekoittaa ja hämmentää sitä

hämmentyneenä työhuoneessa olen kuunnellut tätä keskustelua ja en malta olla nyt kyllä huomauttamatta että pitäisi olla joku suhteellisuus kansanedustajan työskentelyolosuhteiden käsittelyyn ottaen huomioon tämä vakava talous työttömyys ja työllisyyskriisi ja meidän eduskunnan välttämättömät asiat joita pitäisi käsitellä

se jatkaa rahan jakoa kuin hidastetussa filmissä vuoden vanhan tilanteen mukaan

kanervalle on hyvä todeta että toimin edellisen hallituksen aikana ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä ja se toimi todella hyvin mitä tulee hallituksen ja presidentin yhteistoimintaan kansalliseen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa

tällä tavalla me voimme omia etujamme ajaa mutta vauhdittaa samalla eun

sasin kanssa rakentamaa marlboro mies showta ja sitä keskustelua jota hehkutettiin täällä

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään syöneet että hallintovaliokunta

kaikki havainnot tältä kaudelta eileen tulee tosi lujaa mennään puhujan eivät tue sitä että se on ollut jatkuvaa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

ilman muuta veronmaksukyky ja varallisuus pitää ottaa paremmin huomioon myös verotuksessa ja siirtyä myös varallisuuden osalta uudelleenarvioimaan niitä tehtyjä ratkaisuja

kansanedustajilla pitää olla tilaisuus käsitellä tämän talon toimintatapoja kyllä muualla kuin eduskunnan erittäin kovassa työpaineessa ja vakavien haasteiden aikana

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytty asia lähetetään hallintovalion

ei ole ihme jos kansanvallan uskottavuus hivenen kärsii kun ajattelee millä energialla näihin asioihin tämä sali uppoaa samalla kun on oikeita kunnon asioita kansakunnalle tehtävänä

lähetekeskustelua varten esitellään välieriin seitsemän soosia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja

arvoisa puhemies

keskustelu edusti

olen hyvin surullinen kansallisen eheydenkin näkökulmasta siitä että meillä ei ymmärretä että meidän pitäisi varustautua nyt oikeasta päästä sosiaalisen turvallisuuden näkökulmasta

euroopan unionin komissio tuoreessa selvityksessään suosittelee komission ja euroopan unionin jäsenvaltioille toimia talouden elvyttämiseksi tässä finanssikriisissä

mutta esimerkiksi kuhakantojen luontaisen lisääntymisen kannalta on ollut vakava tilanne kun kalat pyydetään pois ennen kuin ne ehtivät edes kertaalleen lisääntyä ja monessa järvessä taimenen istutuksia tehdään toisessa päässä ja isännät vetävät verkolla seuraavalla viikolla kaikki ylös

ja sellaiset isot asiat jotka ovat yli vaalikauden ulottuvia kuten sosiaaliturva tämän tyyppiset asiat on yleensä valmisteltu laajalla parlamentaarisella tavalla

tässä suhteessa verkkojen käyttöä on hyvä hallita

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään sillä että liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan metran laulut

nyt ei hyödy kukaan siitä että oppositiolle osoitetaan sivupöytää

meillä ei tällä hetkellä ilmeisesti ole tarkoitus muuta kuin jatkaa vanhalla omien ja varakkaiden veroetujen hoitolinjalla ja kun talous romahtaa valtio joutuu miljardien lisävelanottoon

tässä tilanteessa on nimittäin pysähdyttävä sen ääreen että yhteisvastuu ja välittäminen eivät todella onnistu ja hoidu haravatalkoilla vaan veronmaksukyvyn ja varallisuuden paremmalla huomioon ottamisella ja vastuullisen hyvinvointivaltion sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ratkaisuilla

siinä suhteessa on kyllä vähän surullista että täällä törmää kaksi puhdasta ismiä elikkä ydinvoimassa ei mitään hyvää usko ja sitten ydinvoiman ihanuus usko

tarkastusvaliokunnan tärkeät painotukset toivottavasti nyt konkretisoituvat valtiovarainvaliokunnassa kun tehdään ensi vuoden talousarviomietintöä

arvoisa puhemies

erittäin tärkeätä

nimittäin jo tämän vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä valtiovarainvaliokuntakin ja myös hallituspuolueet olivat valmiit kuitenkin tunnustamaan sen että tuottavuusohjelman toteuttamisessa pitäisi paremmin ottaa huomioon suhdannetilanne ja paneutua kunkin hallinnonalan tilanteeseen

tähän pitää suhteuttaa tosiaan tällainen hehtaariveroaseen käyttö

minusta oli hyvä että edustaja zyskowicz koki samalla tavalla kuin itse tämän että tässähän korkeimman oikeuden ratkaisu esti tuplarangaistukset

tein sen vakavasti sen takia että tässä valmistelussa oli terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmat kuntaliiton yksimieliset näkökulmat sisäministeriön ja euroopan yhteiset linjaukset vastuuttomasti hylätty

arvoisa puhemies

nyt on siis tärkeätä että pystytään varmistamaan seuraamukset samalla tasolla kuin nykymaailmassa on että siitä on poliittinen tahto

on myöskin selvä että tässä tilanteessa olisi pitänyt hakea myöskin ratkaisuja joilla tuettaisiin lähiruokaa suomalaisen elintarvikejalostuksen kotimaisen luonnonmukaisen tuotannon ja maatalouden tilannetta

minulla henkilökohtaisesti oli koivistolainen lähestymistapa eli katsoin että siinä talouden kriisin tilanteessa suomen talouden voimavaroja ei pidä siinä määrin upottaa tähän energiaratkaisuun

heikkiselle voin todeta että hallitus on tältä osin osoittanut hyvin huonoa sinivalkoista valtionomistajuutta

sen sijaan elinkeinopolitiikan ja elinkeinoelämän ja kansallisen kilpailukyvyn muihin välittömimmin vaikuttaviin tekijöihin oli ensisijaisesti panostettava

tältä osin köyhä yrittäjä tai joku työtön joka erehtyy tekemään näpistyksiä on kyllä aika kovassa paikassa niin että kyllä meillä moraalista on kysymys

hyvin pitkälti meidän maataloustuottajiemme vaikeudet ovat kärjistyneet ministereiden pekkarinen ja häkämies valmisteleman lannoiteteollisuuden myynnin myötä norjalaiselle yaralle

mutta kuntaliitolla on näkökulma siitä että maahan luotaisiin laittomasti maassa olevien maassa oleskelua välillisesti tukeva järjestelmä joka on käytännössä maksuton terveydenhuolto samaan aikaan kun me tiedämme että palvelujen määrässä ja hinnassa suomessa on ihmisillä vaikeuksia

tämä oli se lähestymistapa samoin kuin myöskin tämän kotimaisen energian ja puuvoimaprojektien ja kotimaisten polttoaineteknologioiden kehittämisen painotus

keskusrikospoliisiin sen harmaan talouden kovan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan kohdistui voimakkaita leikkauksia vielä tässä muutama kuukausi sitten

nimittäin nyt on pakko ensi vuoden talousarvion yhteydessä vedota että ehdottomasti tämä naamioitu juustohöylä ja henkilöstön irtisanomisohjelmaksi muodostunut valtion tuottavuusohjelma keskeytetään jotta voidaan arvioida sen vaikutukset hallinnonaloittain ja myöskin oikean tavoitteen kannalta

kuinka paljon te heikennätte keskusrikospoliisia vai lisäättekö te sille voimavaroja tässä tilanteessa

tämä on kärjistämässä koko maatalouden tuotantoa suomessa samalla kun hallituspuolueet viime perjantaina maa ja metsätalousvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa hylkäsivät sosialidemokraattien esityksen että suomi ilmoittaa eu ministerineuvostossa että suomi ei hyväksy maidon maakiintiön lakkauttamista koska siinä vaarannetaan nimenomaan meidän luontaisen tuotantomme työvaltaisen itä ja pohjois suomen tuotannon perustaa

toinen asia

te olette rovaniemellä ja lapin hätäkeskuksen henkilöstölle käynyt kertomassa että jos ei siirry niin ei ole mitään huolta työpaikka on kyllä tiedossa haltikissa tai poliisissa

myöskin silloiseen ratkaisuun suhtauduin myönteisesti juuri muun muassa myös valtiontalouden ja hyvinvointivaltion rahoituksen parantamisen näkökulmasta kohtuuhintaisen energian saatavuuden varmistamiseksi

tämän takia tässä tämä kokonaisuus on tahtonut unohtua

terveydenhuollon henkilöstöllä ei olisi suomessa oikeutta kertoa poliisi ja maahanmuuttoviranomaisille laittomasti maassa olevista henkilöistä

anteeksi nyt sanoin väärin

tämä on aika vakava kysymys koska minun selvitysteni mukaan teillä ei ole yhtään avointa virkaa tai yhdenkään ylimääräisen viran palkkarahoja missään haltikissa eikä poliisissa hyvä että pystytään käyttämään niitä poliisiin

silloin erityisesti korostin ja korostimme että itä suomen metsäteollisuuden kehittäminen on tämän asian yhteydessä hyvin ratkaisevaa ja on tärkeätä turvata energiansaanti